me monet täälläkin olemme suomen kilpailukyvystä huolestuneita mutta kovin usein ajatus karkaa muihin kysymyksiin

tämä hallituksen esitys kunnallisen eläkelain ja eläkelain voimaanpanolain sekä valtion eläkelain muuttamisesta puuttuu erittäin merkittävään suomalaisen eläkejärjestelmän epäkohtaan

oikeushallintoon panostaminen on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa ylläpitää suomen kilpailukykyä ja toivon että tämä otetaan jatkossa päätöksiä tehtäessä huomioon

se on kysymys josta suomi on toistuvasti saanut euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia tuomioita liian pitkistä oikeudenkäynneistä

on selvää että tämä on aiheuttanut paitsi taloudellisia myös periaatteellisia ongelmia eri tulonsaajien ja eläkkeensaajien välille

mutta arvoisa oikeusministeri ja muut tässä salissa ei liene yllätys että sitä korjaavaa rahaa ei ole tulossa

siksi meidän ei kannata väittää pettää itseämme sillä että ongelma korjattaisiin rahan lisäyksellä vaan kyse on siitä että meidän tarvitsee puuttua rakenteisiin

esityksessä korotetaan työkyvyttömyyseläkkeisiin tehtävän kertakorvauksen määrää ja eläkeiän täyttymiseen jäljellä olevalta ajalta laskettavan eläkkeen karttumisprosenttia

ansiotasossa otetaan jatkossa huomioon myös tutkintoon johtava opiskelu ja muun muassa pienten lasten hoitaminen kotihoidon tulella mikä on erinomainen asia myös mahdollisuuksien tasa arvon kannalta

arvoisa puhemies

mutta kun täällä on jo aiemmin tänään muun muassa pankkeja nimeltä mainittu en malta olla mainitsematta että suuri osa näistä muutoksista on innovoitu kuntien eläkevakuutuksessa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys laiksi yleisradioverosta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien verolakien muuttamisesta on osa laajempaa kokonaisuutta jonka tarkoituksena on uudistaa yleisradio oyn julkisen palvelun rahoitusjärjestelmä ja tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös lakiehdotukset yleisradio oystä annetun lain sekä valtion televisio ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

yleisradion rahoitus on siis tarkoitus turvata jatkossa uudella yleisradioverolla joka määrätään ja maksuunpannaan vuosittain tuloverotuksen yhteydessä

tämä veronkorotus on tarkoitus toteuttaa niin että perintö ja lahjaveroasteikkojen rajaveroprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä molemmissa veroluokissa ja lisäksi ylin porras säädetään pysyväksi yli miljoonan euron ylittäviin perintöosuuksiin

verovelvollisia ovat kaikki täysi ikäiset suomessa yleisesti verovelvolliset henkilöt sekä yhteisöt ja yhteisetuudet alun alkaen suunnitellun mukaisesti

vero on joko tulo tai liikevaihtosidonnainen ja siihen liittyy ylä ja alarajat jäljempänä selostetuin tavoin

arvoisa puhemies

keskeiseksi valintaperusteeksi nousi henkilöillä mallin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yhteisöillä johdonmukaisuus

toisaalta perintö ja lahjavero on yksi taloudellista toimeliaisuutta vähiten haittaavista veromuodoista minkä vuoksi korotus on perusteltua kohdistaa myös siihen

hallitus on ehdottanut että rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten että lähdeveron palautukselle maksettaisiin jatkossa palautuskorkoa

tämä uusi yleisradiovero täyttää valtiovarainvaliokunnan mielestä kaikilta keskeisiltä osin sille asetetut tavoitteet

se varmistaa laajan ja vakaan maksupohjan ja turvaa siten kohtuutasoisenakin riittävän tuoton ja on läpinäkyvä ja tulosidonnaisena sosiaalisesti oikeudenmukainen

tässä esityksessä ei sinänsä oteta kantaa perintöverojärjestelmän oikeutukseen tai sukupolvenvaihdoksiin mutta valiokunta on kuullut myös näistä kysymyksistä asiantuntijoita

samalla joitakin teknisiä säännöksiä muutettaisiin

kun te perussuomalaiset vertaatte kela maksua ja arvonlisäveroa te sotkette puurot ja vellit

valtiovarainvaliokunta ja sen verojaosto on asiaa käsitellyt ja puoltaa esitystä yksimielisesti ja muuttamattomana

tätä taustaa vasten olemme kuulleet tutkijoita jotka ovat esittäneet erisuuntaisia näkemyksiä tästä kokonaisuudesta

te haluatte suosia kiinalaisen untuvatakin valmistajia suomalaisen duunarin kustannuksella

valiokunta pitää näitä linjauksia olennaisena ja perusteltuna osana tätä kokonaisuutta vaikka sinänsä tällaiset erillisverot eivät ole kovinkaan luonteva osa verojärjestelmää

sen sijaan jokainen euro jokainen sentti mitä kela maksua palautetaan on pois suomalaiselta työntekijältä yksityisellä sektorilla tai jos se palautettaisiin julkisellekin sektorille myöskin sieltä

hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia muun muassa ennustettavuutta johdonmukaisuutta neutraalisuutta on syytä vaalia myös perintö ja lahjaverotuksessa

tämä poikkeuksellinen menettely on kuitenkin hyväksyttävissä tässä yksittäistapauksessa yleisradion poikkeuksellisuuden ja erityisaseman vuoksi

kestävien johtopäätösten teko tätä laajemmin edellyttää kuitenkin yhteiskunnallisen keskustelun ohella myös lisätutkimusta muun muassa sukupolvenvaihdosluovutuksiin vaikuttavista merkityksellisistä syyseuraus suhteista

tämä koskee myös hallituksen esityksessäkin mainittua vattin tutkimusta jonka tuloksia on sen laitoksen edustajan mukaan ylitulkittu julkisessa keskustelussa

arvoisa puhemies

hän unohtaa sen että ennen kuin henkilö voi saada osakeyhtiöstä pääomatuloa osinkoa yhtiön on tehtävä tulosta

valiokunta esittää sanotuista syistä että esitys hyväksytään teknisluontoisella muutoksella

sen sijaan yhteisön yleisradioverossa valiokunta näki aika paljon korjaamisen varaa vielä eduskuntaryhmien neuvottelujen tulokseen verrattuna

yhteisöjen veromalli on sinänsä johdonmukainen esitettynäkin kun se koskee kaikkia yhteisöjä jotka harjoittavat yritystoimintaa tai maataloutta mutta vero ei esityksessä kohdennu vastaavalla tavalla oikeudenmukaisesti kuin henkilöiden yleisradiovero koska se perustui yrityksen liikevaihtoon eikä tulokseen

tätä ongelmaa ei poistanut myöskään verolle ehdotettu liikevaihdon alaraja koska toiminnan kannattavuus vaihtelee eri aloilla eikä liikevaihto kuvaa sitä millään tavoin yhteismitallisesti

esityksessä hankalimpaan asemaan olisivat joutuneet yrittäjät jotka maksavat itse henkilön yleisradioveron ja sen lisäksi liikevaihtorajan ylittävän mutta tulokseltaan vähäisen yrityksensä yleisradioveron

valiokunnan saaman selvityksen perusteella on ilmeistä että vero kohdentuisi tällä tavalla asetettuna valtaosin pienehköön joukkoon pk yrityksiä

jotta vero perustuisi yhteisön tosiasialliseen maksukykyyn ja olisi vastaavalla tavalla oikeudenmukainen kuin henkilöillä sen perusteeksi tulee kuitenkin ottaa verotettava tulos liikevaihdon sijasta

tämä on merkittävä alennus ja kädenojennus suomalaiselle elinkeinoelämälle yrittämiselle työllistämiselle investoinneille siellä

arvoisa puhemies

valiokunta on selvitellyt useita tulokseen perustuvia vaihtoehtoisia malleja asian käsittelyn yhteydessä

selvää on että yhtä veroneutraalia ja yhteisöjä yhdenvertaisesti kohtelevaa mallia ei ole kun otetaan huomioon yritysmuotojen moninaisuus ja toimialojen erilainen tuottavuus

se tapahtuu vain yritysten omalla tulorahoituksella sen sijaan että kerättäisiin veronmaksajilta rahaa ja ojennettaisiin yrityksille koska valtio muka tietää paremmin

minulla on tuo ohjelmaluonnos käsissäni mitä ed

kaikkein pienimmistä henkilöyhtiöistä nostetut tulot saavat entistä suuremman perusvähennyksen muun muassa kunnallisverotuksessa ja ansiotulovähennyksen

zyskowicz omassa puheenvuorossaan jota opposition taholta vuolaasti kehuttiin esitteli

näin pienimmät yritykset rajautuvat veron ulkopuolelle ja tältä kaksinkertaiselta verotukselta pääosin vältytään

eli tämä on osoitus siitä toisin kuin oppositiopuheenvuoroissa tuli esiin että tämä hallitus on tähän kysymykseen tarttunut ripeästi

tässä tuon markkinaratkaisun yhteydessä todettiin että tehdään indeksikorotukset ja ansiotason tarkastukset ja nämä kaikki hyödyttävät henkilöyhtiöitä

aivan konkreettisena asiana johon ed

siitä erityisen suuri kiitos oikeusministeri braxille että tästäkin syystä tämä esitys on nopeasti tänne eduskuntaan tullut ja toinenkin paketti vielä tulossa

asia on juuri viime viikolla saapunut perustuslakivaliokunnasta lakivaliokuntaan ja jatkuvasti näitä toimenpiteitä pannaan täytäntöön

edustaja tiilikainen samaan aikaan kun te moititte sosialidemokraatteja siitä että he haluavat piilotella uudistuksia kuntavaalien yli te itse haluatte siirtää todellisen vaihtoehtonne sikäli kuin sellaisen haluatte esittää niin ikään vaalien yli siihen kunnes hallitus tuo täydentävän budjettiesityksensä

on nimittäin niin että suuri osa harmaasta taloudesta johtuu siitä että velalliset ovat ongelmissa eikä ole ulosottotointen pelossa mitään mieltä tai on hyvin vähän mieltä hakeutua niin sanotusti virallisiin töihin

valtio ja sen laitokset kunnat ja kuntainliitot sekä seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat ovat niin ikään tuloverolaissa tarkoitettuja yhteisöjä ja alun alkaen kuuluivat myös yleisradioveron piiriin

monelle on liian houkutteleva vaihtoehto tehdä töitä pimeästi välttää toki samalla verot yhteiskunnan maksut eläkemaksut mutta ennen kaikkea välttää maksujen joutuminen velkojille ulosoton kautta

nämä tänään kerrotut miniatyyriesitykset eivät kaada tai pelasta suomea ja keskustan vaihtoehtobudjettiin on syytä palata sitten kun tai jos nämä esitykset esimerkiksi sopeutuksista ja verotuloista joskus vaalien jälkeen tulevat

niiden esitettiin maksavan yleisradioveroa myös mutta toisaalta nämä yhteisöt harvemmin harjoittavat varsinaista elinkeinotoimintaa ja toisaalta ne ovat myös veronsaajia

olisin toki toivonut kokoomuksenkin edustaman linjan mukaisesti että olisi jo tässä vaiheessa voitu päätyä henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuuteen erityisesti yrittäjien osalta mutta tämäkin velkajärjestelyajan huomattava lyhennys on erittäin suuri askel oikeaan suuntaan

työllisyydestä ja yrittäjyydestä puhutaan kauniisti mutta palkkaveroja korotetaan ostovoimaa leikataan yritysten ja työllistämisen sivukuluja lisätään miljarditolkulla

valiokunta ehdottaa edelleen verotuksen yksinkertaistamiseksi että asunto osakeyhtiöt ja yhteisetuudet vapautetaan verovelvollisuudesta

ne ovatkin olleet mukana näkemyksemme mukaan lähinnä mallin eheyden vuoksi mutta käytännössä tämä verovelvollisen asema olisi ollut joka tapauksessa lähes muodollinen koska harvoin tällaista verotettavaa tuloa näille yhteisöille syntyy

nämä muutokset eivät erityisemmin vaikuta tähän kokonaistuottokertymään

tällä kertaa perussuomalaisetkaan eivät olleet lisäämässä työntekijöiden sivukustannuksia kela maksun palauttamisella eikä keskusta ollut kiristämässä osinko ja yhteisöverotusta

valiokunta siis edellä kuvatuin tavoin tiedostaa että tämä nykyinenkään malli ei ole ongelmaton siis esitetty uusi malli ei ole ongelmaton ja sen vuoksi valiokunta esittää ja pitää tärkeänä että yleisradioveron vaikutuksia veroneutraalisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta seurataan ja jatkossa tarvittavat muutokset tehdään

erityisesti yhteisöveroa työn verotusta on pidetty haitallisena ja oecdkin on suositellut että kulutus ja kiinteistöverotusta sen sijaan voitaisiin korottaa

kyse on kuitenkin siitä että olennaista on turvata yleisradion vakaa maksupohja ja toteuttaa se sosiaalisesti opin mukaisesti

kysyisinkin myös valtiovarainministeriltä oletteko valmis ottamaan tämän keskusteluagendalle samoin kuin alv kantojen yhtenäistämisen ja näin palvelualojen arvonlisäveron alentamisen

myös eu tasolla tämä hallitus on ollut aktiivinen

mutta aivan kuten edellinen puhuja totesi on aivan selvää että minkään maan ei pitäisi lähteä yksin tällaisiin liikkeisiin jotka ovat omiaan vaan heikentämään sen kyseisen maan toimintaedellytyksiä markkinoilla

yksi harvoista suomen eduista joka meillä lontooseen verrattuna on liittyy nimenomaan tähän veroon ja siitä edusta kannattaa pitää kiinni kun me kuitenkin haluamme pitää kiinni myös suomalaisista pääkonttoreista

on kokonaan eri asia kun verotetaan arvonlisäverolla vaikkapa ruokaa jota ihmiset syövät kuin että verotettaisiin ruuan myötä tullutta energiaa ja verenkiertoa

arvoisa puhemies

kun ed

rahoitusmarkkinat ovat meidän taloudellisessa toimeliaisuudessa kuin meidän verenkiertojärjestelmä eikä sitä suinkaan pidä lähteä verottamaan

ukkola siirtyi avioliiton puolelle niin yhdyn siihen näkemykseen että sopimusten tekeminen puolisoiden välisissä suhteissa ei ole aivan yksinkertaista ja itsestäänselvyys

nähdäkseni suomen kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää sitä että meillä on näitä pieniä mutta tärkeitä kilpailuetuja muihin nähden ja vain globaalisti me kykenemme tällaisia ongelmia ratkomaan eikä suomen pidä olla liian sinisilmäinen siinä miten asioita hoidetaan

olisikin perusteltua ja seuraava askel varmaan onkin se että avioliitossa lähtökohdaksi otetaan se että puolisot pitävät kumpikin oman omaisuutensa joka on puolisoilla ennen avioliiton solmimista

arvoisa puhemies

edustaja saarinen kyllä näkee otsallaan väärin ja tulkitsee myös yrittäjien näkemyksiä kokonaisuudesta hieman väärin perustein

mutta tämän lain tarkoitus on siis yksinkertaisesti se että kumpikin pitää oman omaisuutensa ja yhteisomaisuus jaetaan ja kohtuuttomuudet korjataan

myös yrittäjät ovat ainakin julkisuudessa esiintyneet sillä tavalla että talouskasvua eniten haittaavia veroja pitäisi korottaa vähemmän ja taloustutkimukset osoittavat että arvonlisäverokorotukset haittaavat talouskasvua käytännössä vain puolet siitä mitä ansiotuloverojen korotukset ja tämä lienee myös yrittäjien näkemys

tässäkin keskustelussa ja varsinkin käytäväkeskusteluissa on esiintynyt sitä väärinkäsitystä että tällä lailla tuotaisiin puolisoiden omaisuuden suhteen joku jakoperiaate joku murto osa tai peräti puolittamisperiaate siten että kummallakin puolisolla olevaan omaisuuteen toiselle syntyisi automaattisesti joku murto osainen oikeus

edustaja lohen kysymykseen vastaus on että ei tämä lakimuutos yhtään helpota yritysten sukupolvenvaihdoksia

kumpikin siis kertaalleen vielä pitää oman omaisuutensa yhteisesti vaikka puoliksi omistettu omaisuus jaetaan sen puoliksi omistamisen mukaan ja mikäli toinen puoliso on kohtuuttomasti hyötynyt toisen puolison panostuksista tämän toisen omaisuuteen tästä voidaan maksaa erikseen hyvitystä

toki on pakko todeta että yritysten sukupolvenvaihdokset nyt oikein toteutettuina vaikkapa hyvän asiantuntijan kuten edustaja lohen tai jonkun asianajajan toteuttamina saadaan nyt jo nykyisillä säännöksillä toteutettua aivan muutaman prosentin efektiivisellä verokannalla ja tämä muutos on erittäin marginaalinen näissä kysymyksissä

ainoastaan arvonlisäveroa kaikista näistä yhteisesti ja arvonlisäveroa maksavat aivan kaikki suomalaiset myös sellaiset suomalaiset rikkaat suomalaiset jotka eivät maksa mitään muuta veroa

meillä on paljon suomalaisia jotka maksavat ansiotuloverojen sijasta vain pääomatuloveroa jonka kanta on huomattavasti alhaisempi kuin tuloverotuksen kanta mutta meillä on myös paljon sellaisia erittäin hyväosaisia suomalaisia jotka onnistuvat tavalla tai toisella välttämään myös pääomatuloverotuksen tai eivät saa tuloja tiettynä vuonna vaan ovat jostain muualta sen omaisuutensa saaneet

muistan että kun olin sekä saksassa että ruotsissa sairaanhoitajana sain kollegoiltani ja paikallisilta ihmisiltä kiitosta siitä että sinä todella osaat kieliopin hyvin

arvoisa puhemies

olo on kuin gävlen olkipukin polttajaisissa

suorastaan tunnen kuinka hallintohimmelit palavat ja tuhkasta nousee uusi uljas sote täydellisine palveluineen valinnanva pauksineen tehokkaine hallintoineen ja kustannustehokkaasta rakenteesta ei tarvitse edes puhua

mitä sitten tulee kokoomuksen näkemyksiin tai omiin näkemyksiini niin minusta on selvää että sukupolvenvaihdoksia tulee edelleen helpottaa

tietysti rohkeana savolaisena tyttönä osasin puhuakin mutta niissä tilanteissakin olisin itse kaivannut enemmän rohkeutta käyttää sitä vierasta kieltä

ja millä heitä verotetaan

kun tämän mallin ovat rakentaneet laajasti asiaan perehtyneet eduskuntapuolueiden puheenjohtajat niin eihän muuta toki voinut odottaakaan

tätä meidän täytyy kyllä korostaa läpi meidän koulutusjärjestelmämme että me uskaltaisimme puhua niin suomen kielellä kuin erityisesti siellä missä meillä kynnys on näissä vieraitten kielten käytössä

siksi on oikein että arvonlisäveroa korotetaan myös tältä osin ja kuten on jo aiemmin todettu arvonlisävero ei suinkaan kohdistu kaikkein vähävaraisimpiin suomalaisiin

oikeastaan siihen keskusteluun viitaten jota viime vaalikaudella käytiin tästä perustuslaillisesta ongelmasta pitääkö yritysvarallisuus rinnastaa vaikkapa

palveluja tarvitsevien ihmisten ja laskut maksavien kuntien kannalta sote mallin täytyy olla aivan fantastinen ja siksi olen erittäin vahvasti minäkin siihen sitoutunut

kiinnitin kuitenkin huomiota sivistysvaliokunnan kannanottoihin ja myös hallituksen esityksen pohjaan että suullisen kielitaidon kurssin suorittaminen säilyy kuitenkin opiskelijalle valinnaisena

käteisen rahan perinteinen niin ne käteiseen rahaan perintönä minusta perustuslakivaliokuntakin voisi tässä tilanteessa harkita asiaa vielä uudelleen

minun mielestäni jatkossa meidän tulisi miettiä mitenkä me muutamme ylipäänsä tätä kielten opetuksen runkoa sillä tavalla että ekanakin meidän ei tarvitsisi säätää tällaista kielitaidon osa alueen arviointia erikseen ja siitä se että se ei sitten mielestäni automaattisesti myös suullisen kielitaidon opiskelun pitäisi olla ikään kuin pakollista ja sisäänkirjoitettuna siihen opiskeluun

on päivänselvää että kun henkilö perii tai saa lahjana yrityksen niin sen lisäksi että siellä on omaisuutta tulee myös kaikki valta ja vastuu ja huoli siitä varallisuuden säilymisestä

tuohon velkojien näkökulmaan

herra puhemies

pohdittiin myös siltä kantilta mikä on muun muassa kotimaisen työllistävän panimoteollisuuden kilpailuasetelma kansainvälisiin panimoihin nähden

hallituksen esitys on hyvä ja tämä valiokuntatyöskentely on tapahtunut positiivisella tavalla ja ei ole sinänsä mitään kielteistä sanottavaa tähän mietintöön